arvoisa puhemies

samalla hallitus alkoi valmistella lakia metsähakkeen tuen rajaamiseksi

täällä on ollut puhetta näistä sidonnaisuuksista jotka olisi hyvä ainakin puheenjohtajatasolla kunnissakin ilmoittaa

me pääsemme kokonaisesta ammattikunnasta eroon elikkä tv lupatarkastajien virat loppuvat

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen sisältämät kehittämisen päämäärät ovat hyvin yleisellä tasolla

jalostukseen soveltuvasta kuitu tai tukkipuusta valmistetun hakkeen tuki puolitettaisiin kun nyt kaikki hake on saman tuen piirissä

arvoisa puhemies

mielestäni ajatus on hyvin kannatettava

siitä iloitsevat kaikki ne jotka ovat olleet niin sanottuja vapaamatkustajia monet sen takia että heillä ei ole ollut rahaa maksaa tätä kohtuuttoman korkeata tv lupamaksua

kuralla ollaan sen takia että olemme yhteisvaluutassa ja sitä kautta olemme joutuneet yhteisvastuuseen muiden maiden veloista

kunnat joutuvat niukkenevien määrärahojen puristuksessa karsimaan peruspalveluihin sijoitettuja määrärahoja mikä tarkoittaa käytännössä palveluiden heikentymistä

harmaan talouden takia yhteiskunta menettää miljardien eurojen verotulot vuodessa ja rehelliset yrittäjät ja yritykset menevät konkurssiin sillä ne eivät voi pärjätä kilpailussa jossa kilpakumppanit rikkovat yhteisiä pelisääntöjä

tämä on minusta erinomainen malli jolla voitaisiin edetä kuntatasolla elikkä henkilöillä jotka ovat merkittävissä tehtävissä omissa kunnissaan olisi velvollisuus aivan samalla tavalla kertoa osakeomistuksista ja muista omistuksista yrityksissä elinkeinon ja ammatinharjoittamisessa minkälaista varallisuutta ja minkälaisia tehtäviä heillä on näissä yhteisöissä ja myös siitä minkälaisia velkoja heillä on ja minkälaisia luottamustehtäviä kaiken kaikkiaan

lääkäripalveluja tarjoavat yritykset ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti

laajoilla alueilla puulla ei ole juuri muuta käyttöä kuin energiakäyttö

arvoisa herra puhemies

harmaa talous pitäisi kitkeä tehokkaasti ja sen parissa puuhaavat rikolliset ottaa kiinni ja heidän rangaistuksensa pitäisi olla riittävän ankara jotta houkutus lähteä rikolliselle tielle voitaisiin hillitä

julkisten palveluiden saatavuus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen tasa arvon mittareista ja suomen terveydenhuolto on viime vuosina luisunut oecdn tutkimusten mukaan kohti suurempaa epätasa arvoa

se on aivan suunnaton summa ja sillä tavalla yhteisvaluuttapäätös on ollut suurin virhe mitä suomessa on tehty

varmaan tähän vallan väärinkäyttämiseen liittyivät nämä edesmenneen edustaja vennamon näkemykset siitä että hän vastusti tämmöistä kekkoslovakiaa mikä oli suomeen syntynyt elikkä henkilö ei ilmeisesti toiminut aivan kunnioittaen demokraattisia pelisääntöjä

on tärkeää että silloin kun näitä virkistyskäytössä olevia alueita on kaiken kansan käytössä myös niiden siisteydestä huolehditaan asianmukaisesti

elinkeinoelämän keskusliitto ek toivoo että pakkoruotsista päästäisiin eroon ja että suomalaisilla olisi monipuolisempi kielitaito

tutkimusten mukaan kuntien terveydenhuollon ulkoistaminen ei kuitenkaan ole tuonut kunnille säästöjä tai laskenut kustannuksia vaan kulut ovat jopa lisääntyneet ja hinnat nousseet

nytten kun mietitään tätä valtion kokonaisvelkaa niin minua kiinnostaisi tietää kuinka paljon tämän kokonaisvelan lisäksi on julkisella sektorilla piilovelkaa näistä erilaisista elinkaarimalleista ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista johtuen

tätä vasten on hämmästyttävää kuinka oikeusministeriö on ollut luomassa uutta valvontarangaistusta jossa rikoksesta tuomittu voi panta jalassa ja asunnostaan käsin jatkaa talousrikosten tekemistä esimerkiksi puhelinta vapaasti käyttäen

tutkijoiden mukaan ulkoistetut palveluntuottajat tuottavat lisäksi selkeästi vähemmän palveluita kuin kunnan omat terveysasemat

vaikka meillä on pitkät perinteet kanssakäymisessä itänaapurimme kanssa ei venäjää suomessa osata läheskään riittävästi

perussuomalaiset kannattavat lähidemokratiaa toisin kuin ne jotka kannattavat sitä että se demokratia on eu tasolla

tämä vaikuttaa minusta hyvin käyttökelpoiselta mallilta

ulkoistetuilla terveysasemilla on vähemmän lääkäreitä töissä ja nämä lähettävät useammin potilaita erikoissairaanhoidon kalliisiin jatkotutkimuksiin kuin kunnan omat lääkärit joten ei ole ihme että esimerkiksi husin kustannukset ovat karanneet käsistä ja kunnat maksavat jatkuvasti huomattavia lisälaskuja

myös annamme selkeän kilpailuedun ruotsille kansainvälisessä kaupankäynnissä

kuten ministeri niinistökin puheenvuorossaan totesi alueet ovat tuoneet nuorille paljon työtä luonnon hoidon parissa

jos tätä sidonnaisuuspuolta halutaan viedä eteenpäin kuntatasolle niin ainakin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto kokonaisuudessaan ja myös valtuuston puheenjohtajisto ja samaten kaikkien lautakuntien puheenjohtajat olisi hyvä saada tämmöisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin

kysynkin ministeri braxilta onko hän tiedostanut nämä talousrikoksiin liittyvät erityisongelmat kun uutta pantarangaistusta toimeenpannaan ilman riittäviä valvontaresursseja

esimerkiksi ruotsissa opiskellaan kiinaa joka on hyvin merkittävä kieli silloin kun halutaan päästä kiinalaisten markkinoille myymään tuotteita

nyt kun täällä on kovasti puhuttu siitä eun kannattavuudesta niin tämän päivän helsingin sanomissa oli kustannuslaskentaa siitä kuinka paljon suomen takausvastuut kattavat nyt näistä rahoitusvakausvälineen lainoista eli korot ovat unohtuneet ilmeisesti niistä ei ole kerrottu täällä eduskunnassa niin kuin olisi pitänyt

voitaisiin ajatella että myös eri ikäiset työttömät voisivat enemmän osallistua tällaisten kansallispuistojen hoitotöihin koska siinä myös mieli virkistyy ja saa hyödyllistä tekemistä itselleen

puolustusvoimat elää keskellä vaikeita aikoja kun se joutuu painiskelemaan samaan aikaan ajoittuvien puolustusvoimauudistusten ja budjettileikkausten kanssa

miksi suomalaiset opiskelevat kahta kieltä suomea ja ruotsia jotka ovat molemmat sellaisia harvinaisia kieliä joilla kansainvälisillä markkinoilla ei pärjätä

on myös havaittu että paikoitellen vuokratyöfirmat ovat keränneet kunnilta isot rahat verrattuna omaan palvelutuotantoon

hallitus leikkaa puolustusmenoista kovalla kädellä ja vaarana on että puolustusvoimien rakennemuutos ryöpsähtää hallitsemattomaksi

arvoisa puhemies

eräs tutkija on todennut että hän ei tiedä yhtään kuntaa joka olisi alettuaan käyttää vuokralääkäreitä palannut vanhaan joten yksityistämis ja ulkoistamiskysymyksiä pitäisi todella pohtia huolella

karimäen aloitetta vähävaraisten lasten harrastusten tukemisesta erittäin tärkeänä ja kannatettavana

lisäksi tämä hallituksen esitys jos se toteutuisi veisi useita satoja työpaikkoja energiapuun hankintaketjuista kuten täälläkin on tänään useassa puheenvuorossa todettu

joskus pohdin sitä kun näitä kansallispuistoja nyt on kymmenittäin suomessa onko niitä markkinoitu riittävän paljon voitaisiinko niitä markkinoita enemmän ihan ulkomaille jotta saataisiin sinne lisää ulkomaisia turisteja ja lisää yöpyjiä ja kävijöitä ja sitä kautta toimeliaisuutta ja lisää työpaikkoja eli onko niitä hyödynnetty maksimaalisella tavalla

kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa

kaikesta huolimatta varusmiehet tarvitsevat maastovuorokausia ja reserviläiset kertausharjoituksia ilmavoimilla tulee olla varaa hävittäjien lentotunteihin ja merivoimilla merellä vietettyihin vuorokausiin

sen jälkeen suomalaisten kielitaito on huomattavan paljon heikentynyt siitä ja kielivarantomme on supistunut

valitettavasti monissa kunnissa liikuntaan varatut määrärahat suunnataan pääasiallisesti nuorten kilpaurheilijalupausten tukemiseen

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että viranomaisten välillä vallitsee kitkaton yhteistyö ja samoin se että vastuut on selkeästi rajattu tietyille henkilöille

lisäksi tulisi aina tehdä vertailevaa kustannuslaskentaa päätöksenteon pohjaksi

kasvavan lapsen ja nuoren kehitykselle olisi tärkeää liikkua vähintään tunti päivässä ja harrastaa rasittavaa liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa

puolustushallinto on jo toteuttanut suuren osan realistisesta vyön kiristämisestä ja nyt leikkaukset syövät suoraan puolustusvoimien suorituskykyä

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat tehneet vastalauseen tähän hallituksen esitykseen ja toivoisinkin että tämä meidän vastalauseemme johtaisi sellaiseen lopputulokseen josta olisi hyötyä kaikille suomalaisille ja ennen kaikkea kotimaiselle energiatuotannolle ja kotimaisille työpaikoille koska tavoitteenahan on säilyttää kaikki ne työpaikat joita meillä tällä hetkellä on ja toivon mukaan uusiutuvat energiamuodot vielä synnyttävät vuosien saatossa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja suomeen

olen saanut kansalaispalautetta eräältä yläkoulun äidinkielen opettajalta joka näkee työssään joka päivä ongelmia ammattioppilaitoksissa kieltenopetuksessa

mittavan yksityistämisen sijaan sosiaali ja terveyspalvelujen tehokkuutta tulisi pyrkiä mielestäni kehittämään muilla keinoin esimerkiksi parantamalla kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia ja työviihtyvyyttä

arvoisa puhemies

tämä tavoite toteutuu aktiivisesti lajitoiminnassa olevien urheilijanalkujen kohdalla mutta muiden tilanne on huonompi

suomen mahdollisuudet itsenäiseen ja uskottavaan koko maan puolustukseen rapautuvat semminkin kun jalkaväkimiinoista luovutaan ottawan sopimuksen myötä

esimerkiksi ylisuurten eläkkeiden leikkaamiseen tulisi käydä käsiksi ripeästi jotta vastaavasti pienimpiä eläkkeitä voitaisiin korottaa inhimilliselle tasolle

se on meillä varmaan kaikilla keskeinen tavoite että onnistuttaisiin siinä mahdollisimman hyvin

totesin että kun virkoihin valitaan henkilöitä niin taito kyky koeteltu kansalaiskunto ovat ne kriteerit joita tulee soveltaa

siinä mielessä olisin valmis panostamaan niiden markkinointiin kotimaassa ja ulkomailla hieman enemmän

ne lapset joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuutta maksaa esimerkiksi kalliita jääkiekko tai jalkapallotunteja jäävät pelkästään koululiikunnan varaan

lisäpanostuksia kaivataan erityisesti kertausharjoituksiin jotka on tällä hetkellä ajettu käytännössä alas vaikka ne ovat kiistatta kustannustehokas keino ylläpitää maanpuolustuksemme suorituskykyä ja uskottavuutta

ainakin hoitajilta ja lääkäreiltä on tullut sellaista viestiä että kuntien tulisi työnantajina tehdä jotakin jotta työntekijät viihtyisivät paremmin työssään

olen täysin varma ja vakuuttunut siitä ja tiedän että edustaja soinin avustaja on ykkösluokan markkinointiosaaja suomessa olen tuntenut hänet itse varmaan lähes kaksikymmentä vuotta

arvoisa puhemies

urheilulahjakkuuksien sijasta tukea tarvitsevat kipeimmin sellaiset nuoret jotka syystä tai toisesta eivät ole tottuneet harrastamaan liikuntaa tai oppineet nauttimaan siitä

silloin haluttu opiskelupaikka vaikkapa sähköpuolella saattaa jäädä saamatta vaikka käytännön elämässä sähkömiehenä ei koskaan tarvitsisikaan ruotsin kieltä

esimerkiksi pienten lasten vanhemmille ja omaishoitajille tulisi tarjota nykyistä joustavampia mahdollisuuksia tehdä osa aikatyötä silloin kun he näin haluavat menetellä

olen täysin varma siitä että paras mahdollinen henkilö on valittu siihen tehtävään vai onko edustaja heinosella sitten parempaa tietoa kuin minulla tässä asiassa

heille tulisi tarjota mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja ja auttaa heitä löytämään juuri heille sopiva liikuntaharrastus ja sitä kautta liikunnan ilo

heidät jätettiin oman onnensa nojaan pärjäämään kun työttömyyden ja ylivelkaantumisen tsunami pyyhkäisi maan tasalle turvalliset kodit ja kasvuympäristöt

arvoisa puhemies

vähävaraisten lapsiperheiden tuki on yksi parhaimmista keinoista ohjata nuoria hyvien harrastusten pariin ja ehkäistä siten myös heidän syrjäytymisriskiään

arvoisa puhemies

on huolehdittava siitä että myös jatkossa sosiaali ja terveyspalvelut ovat kaikkien saatavilla lähipalveluna ja sellaiseen hintaan ettei kenenkään tarvitse jättää menemättä esimerkiksi lääkäriin liian korkeiden maksujen vuoksi

tänään tässä salissa paikkaamme sitä mikä olisi monen nuoren kohdalla ollut ehkäistävissä

tämä merkitsee kansalaisten oikeusturvan huonontumista etenkin juttujen käsittelyaikojen pidentymisen muodossa mistä suomen valtio saa jatkuvasti moitteita euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta ja joutuu maksamaan viivästyskorvauksia

kiusatuksi tuleminen järkyttää aina ihmisen perusturvallisuutta ja pahimmillaan se voi murtaa ja traumatisoida uhrin loppuiäksi

arvoisa puhemies

meillä on myös yliopistoissa näitä ruotsinkielisten kiintiöitä esimerkiksi lääketieteellisessä ja oikeustieteellisessä ja on aivan uskomatonta että huomattavasti alhaisemmalla pistemäärällä ruotsinkieliset voivat päästä opiskelemaan näihin tiedekuntiin joihin on erittäin vaikea päästä sisälle

muutoin toisen ehdotetun periaatteen eli sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyn toteuttaminen tulee olemaan hyvin haasteellista

myös harmaaseen talouteen liittyvät rikosoikeudenkäynnit ovat usein erittäin vaativia ja laajoja joten tehokas harmaan talouden torjunta vaatii riittävien resurssien osoittamista myös tuomioistuimille

täällä käytettyjen puheenvuorojen perusteella tuntuu siltä että moni edustaja ei ole lukenut perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia viime vuonna eikä ole tänä vuonnakaan lukenut ja silti ollaan kovasti lyttäämässä

pahimmillaan koulukiusaamisen seuraukset ovat todella vakavia ääriesimerkkeinä mainittakoon kauhajoen ja jokelan järkyttävät kouluampumiset

arvoisa puhemies

mielestäni tämä on suurta suomenkielisten syrjimistä ja näistä käytännöistä pitäisi päästä eroon mutta ennen kaikkea meidän pitää päästä eroon pakkoruotsista

itse kannatan henkilökohtaisesti paikallista sopimista silloin kun päästään yrityksen ja työntekijöitten kanssa sellaiseen yhteiseen näkemykseen että työntekijät haluavat pitää työpaikkansa ja yritys haluaa jatkaa toimintaansa jos tilapäisesti vaikka kolme vuotta toimitaan sillä tavalla että ei nosteta palkkoja tehdään enemmän töitä ja sillä tavalla voidaan säilyttää nämä työpaikat

meillä on varteenotettava vaihtoehto hallituksen esitykselle joka on hyvin suopea suurpääomalle alentaessaan esimerkiksi yhteisöveroa noin miljardilla eurolla

jotta näitä murhenäytelmiä ei tulisi enää yhtään lisää on sekä päättäjien että koulujen henkilökunnan syytä tarttua ongelmaan jämäkästi

kannatan vapaaehtoista ruotsia suomen peruskouluihin

arvoisa herra puhemies

lauslahden puheenvuoroon että enpä ole pitkän poliittisen urani aikana kuullut koskaan tällaisista tukiyhdistyksistä joissa ehdokas olisi ikään kuin ulkopuolinen toimija

perussuomalaiset ovat korostaneet nimenomaan sitä että näistä rönsytuista voimme leikata

maailmalla on jo pitempään arvosteltu eurokriisin hoidossa käytettyjä toimenpiteitä ja viime aikoina kritiikki on voimakkaasti lisääntynyt myös suomessa

arvoisa puhemies

jokaiselle oppilaalle on taattava oppimisrauha

arvoisa puhemies

kysymyshän ei ole siitä että pidämme kiinni jonkinlaisesta vähimmäispalkkatasosta vaan kysymys on siitä että suomalainen ammattiyhdistysliike on toiminut sillä tavalla että meillä on joillakin aloilla kohtuuttoman korkea palkkataso koulutukseen nähden tuottavuuteen nähden ja sillä tavalla suomalaiset yritykset ovat menettäneet kilpailukykynsä ja ovat joutuneet sulkemaan tehtaita suomessa jolloin meidän työpaikat ja hyvinvointi ja toimeentulo ovat painuneet alas

itsekin kiinnittäisin huomiota siihen että jos ryhdytään vaalirahoituskustannuksista vaatimaan että ne olisivat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja niin mentäisiin kymmeniä vuosia taaksepäin kehityksessä

tässä on viime aikoina ollut paljon kirjoituksia lehdissä näistä eläkevakuutusyhtiöitten johdon eduista ja kyseenalaisista sijoituksista asuntoihin

täällä esitettiin äsken että vaalirahalahjoituksen saisi vähentää verotuksessa eli se olisi vähennyskelpoinen meno

se olisi selkeä helpotus uusille yrittäjille jotka pelkäävät yrittämiseen liittyvää byrokratiaa

toivon että lakialoite johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin kaikissa suomen kunnissa

tämä on erittäin mielenkiintoinen näkemys ottaen huomioon että vuosia sitten verotusta haluttiin yksinkertaistaa ja poistaa kaikenlaisia kansalaisille kuuluvia vähennysmuotoja

tämä olisi yksi keino millä saisimme vaikka työttömiä ryhtymään helpommin yrittäjiksi kun tätä byrokratiaa karsittaisiin

muistelen vielä aikoja jolloin tavalliset palkansaajat saivat vähentää veroilmoituksessa silmälasien hankintakustannukset apteekkilaskut lääkärikustannukset siltä osin kuin ei saanut kelalta palautuksia

sitten on ollut myös kirjoituksia näistä vapaa ajan asuntoihin liittyvistä kaupoista joissa pääsääntö on se että eläkevakuutusyhtiöt ovat kärsineet tappioita

mitä mieltä arvoisa pääministeri katainen on oman puoluetoverinsa tuoreista näkemyksistä liittyen imfn roolin vahvistamiseen